ryhmämme kannustaakin hallitusta toimimaan liikkeelle panevana voimana rauhanvälityksestä kiinnostuneiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

nämä aloitteet ovat tärkeitä ja niiden tueksi tarvitaan kotimaassa laajaa kansallista yksimielisyttä ja siksi on hyvä että tähän asiaan vielä syksynkin aikana palaamme

kriisinhallinnan poliittisen dialogin ja kehityspolitiikan avulla unioni edistää turvallisuutta lähialueilla ja maailmanlaajuisesti

suomi on hyvin vahvasti sitoutunut unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen ja nythän me olemme tässä asiassa tekemässä päätöstä unionin ensimmäiseen merelliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta

atalanta operaation päätehtävänä on kuten ministeri stubb esittelypuheenvuorossaan sanoi maailman elintarvikeohjelman alusten suojelu niiden toimittaessa elintarvikeapua somaliaan

tällä operaatiolla ennalta ehkäistään merirosvoutta vähennetään rikollisuutta eräällä maailman vilkkaimmin liikennöidyllä merialueella

siksi sillä onkin laajempaa merkitystä kansainvälisen meriliikenteen ja kaupan turvaamisessa ja sen myötä se on siten erittäin tärkeä myöskin suomalaisille kauppalaivoille ja merenkululle

jo siinä keskustelussa selvästi nähtiin että julkisen hallinnon tietohallinnon yleisessä ohjauksessa on ollut selviä puutteita

siksi nyt kun arvoisa ministeri te olette täällä paikalla olisin mielelläni kuullut teidän näkemyksenne onko ylipäätään valtiovarainministeriö se oikea paikka keskittää valtion tietohallinnon ohjaus nimenomaan valtiovarainministeriöön vai olisiko jossakin muussa ministeriössä kenties vielä parempaa asiantuntemusta tämän asian hoitamiseen

käytämme julkisia varoja tavattoman paljon niihin investointeihin

tähän asti ne ongelmat ovat juontuneet juuri siitä että meillä on puuttunut selkeä kokonaisarkkitehtuuri ohjaus ja investointien kontrolli esimerkiksi yhteensopivuuden osalta tässä yhteiskunnassa julkisen sektorin sisällä

kiinni otettuja ei tuoda suomeen vaan luovutetaan afrikassa niihin valtioihin joiden kanssa eu on tehnyt siirtosopimuksen ja joissa ei voi määrätä merirosvoudesta kuolemanrangaistusta

tämä on tavattoman haasteellinen kysymys ja siksi olisi tärkeätä että me löydämme tähän sellaisen toimivan mallin ja sellaisen tahtotilan ensi vaalikaudella että me pystymme saavuttamaan ne tavoitteet

kuten selonteossa todetaan kestävän ratkaisun saaminen somalian ongelmaan edellyttää vakauden ja oikeusvaltiokehityksen edistymistä koko maassa

tämä on myöskin keskeinen osa kun me puhumme siitä että suomesta tulisi euroopan keskeinen johtava tietoyhteiskuntamaa millä tavalla me onnistumme julkisen sektorin puolella kaikissa niissä toimissa niissä investoinneissa jotka näitä tietohallinnon sisällä olevia asioita ovat

väliaikaishallitus on heikko ja afrikan unionin rauhanturvaoperaation tuen varassa maan humanitäärinen tilanne on erittäin huono ja maailman elintarvikeohjelma joutui jo keväällä vetäytymään kokonaan eteläisestä somaliasta

merirosvouden juuret ovat kuitenkin juuri tässä köyhyysongelmassa jonka kitkeminen on keskeisimpiä vuosituhattavoitteita ja joka on myöskin suomen kehityspolitiikan eräs keskeinen sisällöllinen ydin

olemme tukeneet somalian rauhanprosessia antaneet humanitääristä apua ja kanavoineet tukea kansalaisjärjestöille

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä näkeekin että osallistumisella tähän missioon rauhanturvaoperaatioon me tuemme somalian rauhanprosessia ja sen tukeminen on yksi askel matkalla kohti suomen vahvistuvaa roolia rauhanvälityksessä

on hyvä kuitenkin nyt muistaa että puhdas budjettirahoitus on julkisen palvelun toiminnan rahoituksessa otettu käyttöön vain luxemburgissa ja vatikaanissa eli pääosahan eurooppalaisesta yleisradiotoiminnasta rahoitetaan joko meidän tv maksumme kaltaisella maksulla tai sitten mainosrahoituksen ja tv maksun yhdistämisellä

puhemies

katsotteko että hallintoneuvostoilla voisi olla tämän yhteiskunnallisen merkittävyyden kannalta keskeisempi rooli myöskin esimerkiksi tämmöisten etuisuuksien osalta arvioinnissa ei vain jälkikäteisessä arvioinnissa vaan myös aikaisemman tavan mukaan jo siinä päätöksenteossa kun näitä etuisuuksia luodaan ja näin ollen hallintoneuvostojen rooli joka oli tiukempi aivan oikein kuin mitä myöhemmin oli voisi olla selkeästi myöskin tukemassa sitä omistajaohjauspolitiikkaa mitä nyt tällä hetkellä ministerin johdolla tehdään

arvoisa puhemies

pääministerin olisi varmaan kannattanut vielä vastauksessaan muistuttaa että viime viikolla julkistettiin suomikarjala sanakirja

meillä oli arvoisa hallitus yksimielinen kanta niin sanotussa lintilän työryhmässä mutta ministeri linden omalla avauksellaan rikkoi sen yksituumaisuuden ja se oli valitettavaa todella valitettavaa

mutta korvaani särähti kun ed

ei viedä voimavarat vaan viedään voimavaroja siis tarvitsemme tietenkin kielenhuoltoa myöskin täällä

sen takia kysymys oli tavattoman perusteltu ja haluan vain huomauttaa että suomen kieleen tulee kaiken aikaa uudissanoja ja suomen kielihän on niin kaikki muutkin kielet kulttuurin perustana

arvoisa ministeri juuri tämä mitä lopuksi sanoitte on tämän lain ydin ja on erittäin kannatettava asia että laajakaistasta tulee nyt vihdoinkin yleispalvelun velvoitteen piiriin kuuluva palvelumuoto

nyt kysynkin eikö nyt kannattaisi ajoissa perääntyä tästä hankkeesta ajoissa perääntyä koska ei tämä hanke tule menestymään kuitenkaan

toinen mikä on tärkeä lähtökohta on tämä teknologianeutraalisuus

jos eduskunnan ilmapiiriä ja tunnelmaa voi yhtään aistia niin täällä kannetaan kielenhuollosta huolta ja halutaan huolehtia siitä että rahoitus tämän keskuksen ylläpitämiseen ja säilymiseen turvataan myöskin jatkossa

tämä on aivan väärä aika ministeri sarkomaa tehdä tällaisia ratkaisuja

arvoisa rouva puhemies

minusta on todella mielenkiintoista että tässä laissa nämä lainmukaiset lupaviranomaistehtävät siirretään ympäristöministeriöltä lapin elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle

se että lupatehtävät siirretään ministeriötasolta sen alaiseen hallintoon on tietysti hyväksyttävää mutta se on myöskin tietysti mielenkiintoista kansainvälisen yhteistyön eu koordinaation ja suomen profiloitumisen arktisten kysymysten kannalta

tällä on ilman muuta suuri merkitys siinä millä tavoin tietoyhteiskuntapalveluja tullaan käyttämään miten niitä tuotetaan ja miten suomi sitten kokonaisuudessaan etenee tietoyhteiskuntamaana

siksi on aika ja tässä juuri paikallaan kannustaa yhdistyksiä tähän etäosallistumiseen verkon maksimaaliseen käyttöön

puhemies

lopuksi totean vaan sen että nyt voisi olla aika myöskin valtioneuvoston piirissään harkita sitä kysymystä tulisiko valtion merkittävästi lisätä valtio omistusta myöskin sen kaltaisissa teleyhtiöissä joilla on runkoverkkoja

suomellahan on erittäin paljon osaamispohjaa tällä hetkellä arktisessa tutkimuksessa joka totta kai liittyy sitten yhtä lailla etelämantereeseen siihen liittyvän teknologian kehittämiseen ja merenkulun kehittämiseen

sanoisin näin että tämä on iso kädenojennus myöskin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden vahvistamiselle ja kehittämiselle uusien osallistumismuotojen löytämiselle

onko hallituksen pöydällä nyt yhtään naton tai yhdysvaltain esittämää pyyntöä lisätä suomen joukkoja kysyä suomelta rahaa lisää sinne tai lisätä esimerkiksi koulutusapua

erityisen huolissani olen arvoisa puhemies ollut siitä että suomi on tosiasiallisesti tippunut nyt kansainvälisessä vertailussa erityyppisessä verkon käytössä

arktisen osaamisen keskus on ollut jo hyvin pitkälle rovaniemellä ja lapin yliopiston ja arktisen tutkimuskeskuksen piirissä

tämä on aikaisemminkin keskusteltu keskustelunaihe ja on nähtävissä että tämä on strateginen osa alue mutta tähän liittyy sitten myöskin kenties parempi kehittämisen mahdollisuus jos valtiolla olisi siinä merkittävämpi rooli myöskin omistajana

jos me pystymme nyt luomaan malleja tavallaan verkko osallistumisen vahvistamiseksi myöskin maailmanlaajuisesti olen aivan vakuuttunut siitä että tällä tulee olemaan myöskin merkitystä koko suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymisen kannalta

sen kautta voitaisiin parempaa oh jausta saada myöskin tähän aikataulutukseen millä tavalla kiinteitä verkkoja tällä hetkellä puretaan ja millä tavalla sitten laajakaistaan laajasti ja nopeasti siirrytään

ihan lyhyesti totean vaan vielä sen että olkoon tämä esimerkki myöskin siitä että näitä lupatehtäviä voidaan ministeriötasolta siirtää sen alaiseen hallintoon myöskin maakuntiin

silloin me voimme löytää myöskin maakuntiin tämän kaltaisia osaamiskeskuksia mitä nyt vaikkapa näiden kylmien alueiden arktisen etelämantereen kehittäminen ympäristönäkökulmista ja kaikesta muustakin käsin tarkoittaa rovaniemellä

on selvää että viranomaisten tiedonvaihto keskenään näyttää olevan tavattoman ongelmallista

jos kyseessä on kouluviranomainen sosiaali ja terveysviranomainen puolustusvoimien edustaja poliisi kelan edustaja ja niin edelleen

sama haaste koskee myöskin teletunnistetietoja

aikooko hallitus ryhtyä nyt kattavaan tietosuojajärjestelmän uudistamiseen sillä tavoin että viranomaisten keskinäinen tiedonsaanti tämän kaltaisissa tapauksissa tulee helpottumaan ja näin ollen myöskin ehkäisemään ongelmatapauksia

tässä herää kysymys nimenomaan suojelupoliisin valvonnasta ja toivoisinkin että arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja esittäisi tästä näkemyksiään tulisiko nostaa esille keinoja joilla suojelupoliisin valvontaa voitaisiin nykyisestään tehostaa tämä kuuluu nimenomaan perustuslakivaliokunnan pohdintaan ja vielä siitä tulisiko supon stasi tutkimus kokonaisuutenaan saattaa asiantuntijatyöryhmän tai jonkun muun elimen selvitettäväksi ja lopuksi vielä tarvitaanko arvio myöskin oikeusasiamiehen toimiston toiminnasta koska sopii kysyä miten hyvin oikeusasiamiehen toimistossa tässä selvityksessä onnistuttiin kuka häntä valvoo

kun ed

tiusanen tämän keskustelun käynnisti hän oli huolissaan tämän esityksen vaikutuksesta biodiversiteettiin ja ylipäätään maailmanrauhaan ja suomalaisten mukanaoloon aseteknologian kehityksessä

uotila näki täällä tämän asian merkittävyyden niin suomalaisen teollisuuden kuin sen kannalta että meidän täytyy olla todellakin mukana kehittämässä näitä teknologiahankkeita

siksi ministeri häkämies avaisinkin tämän keskustelun vielä siihen suuntaan että meidänhän pitäisi tavallaan löytää vielä enemmän tällaisia yhteisiä eurooppalaisia teknologian ja kaluston kehittämishankkeita

laaksolle on nyt syytä sanoa että eihän ulkoasiainvaliokunta ollut tästä kiinnostunut omalähtöisesti vaan sosiaali ja terveysvaliokunta pyysi meiltä lausunnon

nimenomaan tämän rautakorven uusimman tammikuussa antaman lausunnon valossa nämä toimet ja oikeusasiamiehen lopputulema näyttäytyvät erikoiselta näin lievästi sanottuna

miksi pyysi

oli tavattoman tärkeää että tämä kauppapoliittinen näkökulma kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä selosti tuli tarkasteltua

mutta jos me haluamme tällaisen yhteisen eurooppalaisen äänen me tarvitsemme konkreettisia hankkeita ja sitähän tämän kaltaiset konkreettiset aseteknologian kehittämishankkeet meille tarjoavat

minusta tämä on hyvin olennainen ja ajankohtainen esimerkki siitä millä tavalla meidän pitää tässä talossa pystyä pohtimaan toteutuuko aidosti yksilön oikeussuoja meillä millä tavalla laillisuusvalvonta meillä toteutuu ja tässä suhteessa erityisesti suojelupoliisin valvonta

kun niitä sitten sopivasti linkitetään transatlanttiseen yhteistyöhön pidetään eurooppa mukana tässä kehityksessä joka on myöskin välttämätöntä

nämä ovat asioita jotka kuuluvat eduskunnalle ja kuuluvat nimenomaan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kertomusten piiriin myöskin tämän asian ajankohtaisuuden vuoksi

on kuitenkin hyvä muistaa että yhdysvallat on globaalisti aivan ylivoimainen johtaja tässä kehityksessä ja siksi haluaisin painottaa tämän eurooppalaisen yhteistyön merkitystä

mutta tällä kertaahan kyse ei ollut siitä että eduskunta olisi taipunut minkäänlaiseen ulkoiseen painostukseen vaan toi esiin ne mahdolliset kauppapoliittiset uhkat jotka tähän asiaan liittyivät

sitä paitsi lopputulemahan on hyvin selkeä tämä tullaan hyväksymään tässä muodossa ja valiokunnan lausunnosta käyvät ilmi nämä kauppapoliittiset tekijät jotka minusta oli tavattoman tärkeää tähän kokonaisuuteen kirjata

arvoisa puhemies

yleensä kun keskustellaan suojelupoliisin kanssa puhutaan ihan yleisistä periaatteista mutta sillä kertaa valiokunta oli tehnyt täsmällisiä kysymyksiä suojelupoliisille joihin haluttiin vastaus

myöskin oikeusasiamies tutki eräässä vaiheessa alpo rusin tapausta ja sitä millä tavalla viranomaiset ovat menetelleet ja tästä asiasta oikeusasiamiehen kanssa silloisen oikeusasiamies paunion kanssa käytiin aikanaan keskustelu ja voi sanoa että se oli myöskin suhteellisen perusteellinen

laukkanen on siinä mielessä oikeassa että tämä on ehkä tunnetuin tapaus suomessa jossa ihmisen oikeusturva on vaarantunut ja varmaan olisi ihan hyödyllistä että tämä tapaus käytäisiin vielä perusteellisesti jossakin vaiheessa lävitse ja katsottaisiin mitä siitä voitaisiin oppia

arvoisa puhemies

aivan lyhyesti

kokonaiskriisinhallinta on hyvä esimerkki siitä että voidaksemme auttaa siviilejä saadaksemme siviilikriisinhallinnan keinoilla avun oikeasti perille me tarvitsemme sotilaallisen kriisinhallinnan välineitä

minusta on tärkeä nähdä että ihmisoikeuspolitiikka ei voi olla mikään erillinen saareke vaan se lonkeroituu moneen eri politiikan lohkoon ja siksi on erityisen tärkeätä että hallitus tämän selonteon antoi ja eduskunta käsitteli sen hyvin ja nyt kuultiin näistä jatkotoimista millä tavalla hallitus aikoo tätä viedä eteenpäin

on hyvä nähdä että köyhyyden poistaminen ruokakriisi energiakriisi ilmastonmuutos demokratiavaje kaikki liittyvät toisiinsa ja kaikilla on suora välitön yhteys myöskin ihmisoikeuksien toteutumiseen

kanteluitten määrä on lisääntynyt viime vuosina erittäin jos käyttää kansanomaista sanaa rajusti kun lähes puolella on viiden viimeisen vuoden aikana kanteluitten määrä lisääntynyt ja tietysti siinä on tämä sähköinen asiointi joka on omalta osaltaan vaikuttanut siihen

erilliskysymyksenä haluaisin nostaa esiin tämän valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa esiin nostetun kysymyksen ilmaisuvapaudesta sananvapaudesta ja sen yhteydestä tietysti myöskin yksityisyyden suojaan

onko ulkomaankauppaministeriöllä enemmän nyt tietoa niiden keskustelujen tuloksesta koska ne haitat eivät kohdistu vaan suomalaiseen puuta jalostavaan teollisuuteen vaan myös merkittävästi niin kun on nähty myöskin venäjän puolelle

haluan todeta vain sen että siitä saattaa tulla lähivuosina erittäin merkittävä ihmisoikeuskysymys ja toivoisin että ministerit myös kommentoisivat tätä ja niitä uhkatekijöitä jotka saattavat ihmisoikeusongelmien osalta tässä esiin nousta

toiseksi arvoisa puhemies kun medvedev ja presidentti halonen tapasivat suomessa he siirsivät tämän maakauppakysymyksen pääministereiden tapaamiselle

mietinnössä todetaan että kanteluitten käsittelyaika ei ole pidentynyt ja siltä osin ilmeisesti työtä on eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa kehitetty ja viety asioita eteenpäin että niitä on pystytty suhteellisen lyhyessä ajassa käsittelemään

millä tavoin tämä maakauppojen vastavuoroisuuskysymys nyt sitten oli esillä pääministerien tapaamisessa ja minkälaisia lupauksia tämän vastavuoroisuuden toteutumiseksi pääministeri putin venäjän puolelta meille antoi

mutta minussa ainakin herättivät määrättyjä ajatuksia ne sanonnat joita perustuslakivaliokunta on mietinnössään todennut joustavoittamisesta muun muassa ja myöskin siitä että voitaisiin lähteä vielä lisäämään sellaista tilannetta että niitä ei periaatteessa mahdollisesti sitten tutkittaisi eli nostettaisiin tutkintakynnystä

arvoisa puhemies

kuten ed

haavisto erinomaisessa puheenvuorossaan kuvasi darfurin pitkään jatkuneen konfliktin vaikutukset heijastuvat hyvin voimakkaasti myöskin naapurimaihin ja uhkaavat alueen rauhaa ja turvallisuutta sekä humanitaarisen avun perille menoa tavalla johon eu ja yk ovat päätyneet sitten puuttumaan sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin

minulle on tullut muutamia yhteydenottoja nimenomaan siitä että kun kantelija on tiedustellut sitten mitä toimenpiteitä mahdollisesti on tehty kun päätös on ollut että ei ole syytä epäillä niin ainakin minun saamani tiedon mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta on usein ilmoitettu että selvityksiä ei ole pyydetty keneltäkään

valko venäjällähän käytiin vaalit ja euroopan neuvoston ja etyjin vaalitarkkailijat antoivat selkeän raportin siitä miten vaalit olivat epäreilut epädemokraattiset oppositio ei saanut aikaa televisiossa kuin erittäin rajoitetusti oppositio ei saanut näissä vaaleissa edes yhtään paikkaa

laakso teidän syytöksenne siitä että edustajat olisivat taipuneet jollain tavalla yhdysvaltalaisen lääketeollisuuden painostuksessa on asiaton se on asiaton

arvoisa herra puhemies

kaksi teemaa jotka erityisesti haluan tästä mietinnöstä nostaa esiin liittyvät rauhanturvaamiseen kokonaisuudessaan konfliktien ehkäisyyn kriisinhallintaan rauhanturvaamiseen välitykseen ja rauhanrakentamiseen sekä sitten kehityspolitiikkaan joissa kummallakin alueella yklla on erittäin keskeinen merkittävä rooli

eli on hyvin sekava tilanne ja tuntuu että valko venäjän tyyli pitää vaaleja jatkuu entisellään

tämä kauppapoliittinen näkökulma ansaitsi tämän asiallisen käsittelyn joka on nyt kirjattu tähän lakikokonaisuuteen ja tähän mietintökokonaisuuteen ulkoasiainvaliokunnan lausuntona jota täydensi hyvällä tavalla oikealla tavalla myöskin talousvaliokunnan lausunto

tämän kaltaisia signaalejahan tosiasiassa ykn jäsenmaat myöskin turvallisuusneuvoston kandidaateilta odottavat

tästä voisi ajatella maallikkonakin ja ei asianomaisessa toimistossa työskentelevänä onko eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto yleensä periaatteessa lähtenyt siitä että virkamies ja viranomainen ei riko lakia ja kantelija on väärässä

nyt herää kysymys miten te olitte ministeri stubb arvioinut näitä vaaleja kun euroopan viimeisen autoritäärisen valtion rohkenen sanoa diktatuurisen valtion johtaja lukashenka sanoo näin että noiden sanojen siis teidän sanojenne ansiosta olemme valmiit äänestämään teidät elinikäiseksi etyjin puheenjohtajaksi siis lainaan lukashenkaa

meidän kokemuksemme nyt päättymässä olevasta eu operaatiosta ovat olleet pääosin myönteisiä vaikka todellakin tämä operaatioalue on olosuhteittensa puolesta yksi vaativimmista missä suomalaiset koskaan ovat olleet

ja vaikuttaa nyt siltä että suomalaisia ollaan nyt lähettämässä yhä vaativampaan kohteeseen tällä operaatioalueella ja siihen täytyy kaikin mahdollisin keinoin totta kai hyvällä varustuksella ennen muuta varautua

mutta on kuitenkin hyvä nähdä että samalla kriisit ovat muuttuneet ne täytyy nähdä hyvin kokonaisvaltaisella tavalla eli erityisesti sillä tavoin miten sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan keinoja voidaan tehokkaalla tavalla sovittaa yhteen rauhanrakentamisen ja kehitysyhteistyön kanssa

juuri tätä yhteistyötä on ulkoasiainvaliokunta tällä vaalikaudella erittäin johdonmukaisesti korostanut ja nähnyt sen kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön välisen yhteyden

siksi onkin nyt arvoisa ministeri tärkeä kysymys se että onko suomi suunnittelemassa osallistumisen laajentamista ja miten pitkäkestoisesta osallistumisesta suomen kannalta voisi olla sitten kysymys koska näissä missioissa on yhtä tärkeää että etukäteen tiedetään myös se ulostulo sieltä ettei juututa sitten niihin kohteisiin pitkäksi aikaa

kaikkonen totesi nimenomaan afganistan on hyvä esimerkki siitä millä tavalla kriisinhallintaa ja kehitysyhteistyötä voidaan harjoittaa ja humanitääristä apua antaa tuloksekkaalla tavalla yhteistyössä ja saada myöskin suomen kaltaisena maana pienillä resursseilla mahdollisimman paljon vaikuttavuutta aikaiseksi